satakunnan puolella ovat tämän tien osalta korjaukset käynnissä muutaman miljoonan euron osalta mutta vaasan vaalipiirin puolella on tarpeita edelleen

on valitettavaa että kunnat ovat joutuneet ottamaan näitä hankkeita omiin piikkeihinsä ja näin ollen kuntien rahoja on mennyt sitten enempi näihin ja jäänyt sitten muista ehkä sosiaali ja terveystoimen osalta vieläkin tärkeämpiin kohteisiin ei ole sitten rahaa riittänyt

äskeisessä puheenvuorossani en ehtinyt käsitellä vielä tärkeää eteläpohjalaisten kannalta tärkeää seinäjoen lentoasemaa ja siellä tapahtuvaa lentoliikenteen loppumista

reittiliikenteestä luopuva yritys on perustellut päätöstä heikolla kannattavuudella

yhtiö muutti syksyllä aikataulujaan niin että ne eivät enää soveltuneet kotimaan ja ulkomaan matkustajien palvelemiseen

kokonaismatkustajamäärän kannalta kuitenkin kuluva vuosi on ollut seinäjoen lentoaseman historian paras vuosi

nämä kaikki investoinnit ja kenttään satsaaminen ovat mahdollistaneet sen että seinäjoen lentoasemasta ja siellä tapahtuvasta lentoliikenteestä on tullut merkittävä työllistäjä

viimeisimpiä aikataulumuutoksia edeltäneet lentoaikataulut palvelivat todella hyvin yrityselämän tarpeita

säännöllisen reittiliikenteen loppuminen seinäjoen lentoasemalta vaarantaa koko etelä pohjanmaan myönteisen yrityselämän kehittymisen ja kasvun mahdollisuuden

siitä ovat yritykset olleet kiinnostuneet ja yksi syy on ollut hyvät toimivat kulkuyhteydet joista lentoasema on ollut yksi

toivottavasti rengonharjun säätiö onnistuu ja seinäjoen kaupunki onnistuu näissä lentoliikenneneuvotteluissa uuden operaattorin kanssa ja toivottavaa on myös että mikäli operaattori löytyy niin valtio tulee sitten mukaan tukemaan tätä lentotoimintaa niin että seinäjoelta on toimivat yhteydet tänne pääkaupunkiseudulle ja täältä edelleen sitten eurooppaan

kuntaliiton varatoimitusjohtaja timo kietäväinen teki yhteispalvelupisteiden kehittämisestä hyvän selvitystyön jonka tuloksien toteuttaminen tulisi parantamaan muun muassa haja asutusalueiden lupapalveluja

poliisiorganisaation uudistamisesta huolimatta tai siitä syystä haja asutusalueilla poliisien näkyvyys on heikentynyt näin ainakin meillä etelä pohjanmaalla maakuntakeskuksen ulkopuolisilla alueilla

hätäkeskusjärjestelmä on uudistumassa

perusteeksi muutoksen tarpeellisuudelle on esitetty muun muassa henkilöstövoimavarojen riittävyyttä henkilöstön tasapuolista jakautumista sekä tieto ja viestintäjärjestelmän uudistamista

alueita ratkaistaessa on tärkeää että alueet ovat yhtenäisiä poliisin pelastustoimen sosiaali ja terveystoimen aluerajojen kanssa

siinä yhdistämistyössä on syytä huomioida se että kielelliset ja kielen erityispiirteet tulevat riittävästi huomioiduksi

siksi tässä yhteydessä haluan suoraan puhua vaasan hätäkeskuksen säilyttämisen puolesta

toivon sisäministerin ottavan oppia edellisen hallituksen satakuntalaisesta maa ja metsätalousministeristä kun hän kykeni tekemään maaseutuviraston sijoituspäätöksen seinäjoelle oman vaalipiirin sijoituspaikkakuntaehdokkaasta huolimatta

toivottavaa on että ne tulevat näkymään myös sisäministeriön hallinnonalalla ja vaasa saa pitää näin ollen hätäkeskuksensa

maa ja metsätalousministeriön pääluokka on hallitusohjelmassa huomioitu siten että siinä luvataan erittäin hyviä tavoitteita ja minä uskon että tässä salissa kaikki allekirjoittavat ne tavoitteet

mutta ihan aiheellista keskustelua tämän ministeriön osalta on käyty sisäministeriön määrärahoista ja erityisesti tietysti poliisihallinnon kysymyksistä

siellä luvataan että hallitus toimii kilpailukykyisen kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen maatalouden ja erityisesti perheviljelmien tuotantoedellytysten turvaamiseksi

kansalaisten perusturvallisuuden osalta tietysti poliisihallinnon kysymys keskusteluttaa aivan oikeutetusti ja nyt tietysti tässä päätettävässä budjetissa otetaan kantaa niihin kysymyksiin miten ne jatkossa säilytetään ja tulos on sinänsä positiivinen

nämä ovat hienoja tavoitteita mutta valitettavasti on niin että nyt pääluokasta keskusteltaessa nämä rahalliset kohdat eivät anna vastiketta näille tavoitteille

mutta tietysti nämä poliisihallinnon rakennemuutokset tuovat sen paineen erityisesti haja asutusalueille ja reuna alueille missä ihmiset sitten kokevat turvattomuudenkin tunnetta

nyt kun puhutaan poliisien määrästä niin poliisien määrähän tulee budjettiesityksessä lisääntymään ja työllisyystilanne tulee parantumaan viime vuoden tavoin

mutta erityisen suureksi ongelmaksi ovat muodostuneet erityisesti ne poliisit jotka ovat juuri valmistuneet jotka ovat hakemassa itselleen ja perheelleen asuinsijaa ja asuinpaikkakuntaa

useimmiten he hakeutuvat nimenomaan näille keskuspaikkakunnille mikä pitkällä aikavälillä tulee vaarantamaan reuna alueiden poliisiturvallisuutta koska heidän sijaintipaikkansa ei tule olemaan välttämättä niillä alueilla

otettava entistä suurempi kanta ja linjaus että nämä reuna alueet tulevat poliisipalvelujen osalta turvatuiksi paremmin

ainut suojamme unionista tuleville maitovirroille on se että olemme kohtuu etäisyyden päässä muista unionin maista mutta jalostetut tuotteet rynnivät tuon jälkeen yhä enenevässä määrin meidän markkinoillemme

viimeisimmät tilastot osoittavat myös sen että sianlihasta saatava hinta tällä hetkellä suomessa on euroopan unionin jäsenmaista alhaisimpia

maaseudun tulevaisuudesta voidaan viikoittain lukea viljelijöitten purkauksia suurista ongelmista ja kannattavuuskriisissä pyörimisestä

siksi olisi ollut tärkeää että hallitus olisi huomioinut riittävämmin nämä neuvotteluvaiheet ja lähtenyt siitä että maa ja metsätalousministeriön pääluokalle ei tällaisia leikkauksia olisi toteutettu

muina leikkauskohteina on makeran eli maaseudun kehittämisrahaston varat jotka ajetaan nolliin ja on aika vaikea kuvitella elinkeinoa jonka tuet investointien osalta karsitaan alas

meidän on syytä esittää jo tässä vaiheessa huolestuneisuutemme siitä että unionin cap uudistuksessa kiinnitetään liikaa huomiota viherryttämiseen ja niihin yksityiskohtiin jotka sen alle liittyvät

kyntökielto ja kolmen kasvin viljelypakko vaatimus ovat muun muassa sellaisia jotka tulevat aiheuttamaan monille monille tiloille ongelmia ellei niitä kyetä ratkaisemaan neuvotteluvaiheessa

maa ja metsätalousministeriön pääluokkaan kuuluvat keskeisesti myös energiakysymykset kotimaisen energian kysymykset ja silloin puhutaan aina uusiutuvista energialähteistä

turvetuotanto ja pienpuun energia ovat sellaisia energioita jotka ovat molemmat uusiutuvia ja kansallisen energiaomavaraisuutemme vaalimiseksi myös näihin olisi kiinnitettävä parempaa huomiota ja annettava niille paremmat mahdollisuudet kuin se mitä ensi vuoden budjettiesitys tulee meille tarjoamaan